jo silloin vastustimme tämän tyyppistä kannustamista elikkä tässä annettiin työttömille keppiä oikein kunnolla ja tämä on osoittautunut täysin toimimattomaksi laiksi

nyt mielestäni tämmöinen suojaosuus olisi korkea aika säätää vallankin kun työttömyys on voimakkaassa kasvussa että työttömille mahdollistettaisiin laillisesti tehdä ja ottaa vastaan lyhyitä työsuhteita jos sellaisia yleensä on olemassa niin etteivät he menettäisi työttömyyskorvausta pitkäksi aikaa

nyt jos ottaa lyhyen työsuhteen vastaan se johtaa usein siihen että työttömyyskorvauksen maksaminen katkeaa ja voi olla että joutuu jopa kuukauden kaksi odottamaan jälleen ennen kuin työttömyyskorvausta ryhtyy uudelleen saamaan

nyt täällä ed

korhonen mainitsi tästä sosiaalituposta

minun mielestäni se on kaikkea muuta kuin sosiaalitupo sillä tässä ensinnäkin betonoitiin tämä pieni työttömyysturva eli työmarkkinatuki ja peruspäiväraha

ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta käy niin jos tämä laki tulee tämmöisenä voimaan että suurimmat päivärahat nousevat eniten ja pienimmät päivärahat kaikista vähiten elikkä tämä lisää edelleen myöskin työttömien keskuudessa eriarvoisuutta

herra puhemies

vasemmistoliitto on usein esittänyt nimenomaan pienituloisten ihmisten verotuksen keventämistä mutta valitettavasti sieltä oikealta laidalta ed

tämä laki varmasti tarvitaan mutta mielenkiintoista tässä on se että vakavaraisuus paranee kun todellisuudessa nämä yhtiöt ovat tehneet miljardien jättitappiot

hornet hävittäjille on suunniteltu käyttöä kaukana suomesta tapahtuviin rauhanturvatehtäviin

ilmeisesti näihin suunnitelmiin tarvitaan horneteille ilmatankkauskyky ja sitä varten ilmeisesti tarvitaan myöskin sitten tämä muutos että on ilmasta maahan ammuttavia ohjuksia

se tietenkin johtuu näistä riskisijoituksista

olen aikaisemminkin täällä edustanut sitä linjaa että näissä sijoituksissa kannattaisi olla jonkin verran varovaisempi eikä aina pyrkiä saamaan sitä maksimaalista voittoa

no ainakin tämmöisiä suunnitelmia siellä on näkynyt joissakin vaiheissa ja julkisuudessakin esiintynyt että myöskin ilmavoimia voitaisiin käyttää näissä rauhanturvatehtävissä

hallituksen toimet kumminkin johtavat siihen että kunnat on asetettu sellaiseen asemaan että ne joutuvat leikkaamaan ja nostamaan veroja ja maksuja

nyt todella useat eläkevakuutusyhtiöt ovat tehneet miljardien tappiot

siinä mielessä tietenkin tämä laki on välttämätön etteivät nämä eläkevakuutusyhtiöt vakavaraisuusasteensa ylläpitämiseksi joudu myymään alihintaan huonoon hintaan nyt kun osakekurssit ovat alhaalla osakkeitaan

enkä pidä oikeana sitä että suomi laajentaa tällä tavalla näitä rauhanturvaamistoimia koska ne eivät ole kovin tarkkoja ainakaan tuolla afganistanissa

yrityksille annetaan kelamaksun poiston muodossa miljardihelpotuksia joista huomattava osa maksatetaan palkansaajilla eläkeläisillä ja työttömillä

mutta yleensäkin tämä valvonta

näin ollen valvontaviranomaisilla pitäisi olla suurempi sananvalta jo silloin kun näihin niin sanottuihin riskirahastoihin ruvetaan sijoittamaan ja pitäisi olla mahdollisuus periaatteessa puuttua etukäteen siihen laitetaanko eläkeläisten rahoja näihin riskirahastoihin

uskon että teollisuusosakkeet pääsääntöisesti ovat edelleenkin turvallisempia sijoituskohteita kuin nämä riskirahastot erilaiset vipurahastot joita nyt ympäri maailmaa on ollut

herra puhemies

nimenomaan tontin verotusarvot ovat asutuskeskuksissa kasvukeskuksissa huomattavasti korkeammat kuin monissa maalaiskunnissa

vai eikö ministeri katainen nykyisillä ansioillaan ole pystynyt antamaan täyttä työpanosta veronmaksajien hyväksi kun tarvitsee tämmöistä lisäkannustusta vielä

ei olekaan ihme että köyhyys suomessa lisääntyy nyt erityisesti työttömyyden kasvun johdosta sillä onhan työttömyys yksi pahimmista köyhyyden aiheuttajista

tämä lienee aivan selvää ainakin mitä minä olen asiantuntijoita kuullut ja myöskin omakotiasujien liiton mukaan nimenomaan tontin verotusarvot ovat aika korkeita ja nostavat silloin myöskin oman asunnon kiinteistöveron tavattoman korkeaksi

yhä uusia perheitä ajautuu köyhyyteen kun hallitus ei ole nostanut perusturvan tasoa eikä edelleenkään ole siihen valmis

nyt porvarihallitus on edelleen toiminnallaan pidentämässä niitä kun mielestäni tulisi kaikin keinoin toimia niin että leipäjonot saataisiin lyhenemään ja kokonaan poistettua

eikä niistä vähistä roposista mitä pienituloiset saavat riitä kansainvälisiin veroparatiiseihin kuten esimerkiksi suurituloisten verohelpotuksissa saattaa käydä

tämä aiheuttaa kunnille lisärasitusta ja jos kunta ei pysty järjestämään työtä tai heille ei järjestetä työvoimaviranomaisten osoittamia toimenpiteitä niin kunta joutuu palauttamaan nämä maksut kelalle

toivakalle haluan todeta että tänä päivänäkin työsopimuslaki antaa mahdollisuuden palkata määräaikaiseen työsuhteeseen tehdä työsopimuksen määrättyä työtä varten tai toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen

ihmettelen että perusturvaa kannattavat puolueet kuten vihreät ja keskustapuolue ovat voineet tällaiseen kehykseen suostua

elikkä on monia eri mahdollisuuksia ainoastaan ketjuttaminen siis määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen on kielletty ja minun mielestäni se on vähintäänkin kohtuullista

mutta itse tähän ed

se on ollut toistakymmentä vuotta täällä on puhuttu siitä hyvin paljon on tehty monia aloitteita aina sitä on siirretty eteenpäin ja eteenpäin mutta tämä asia ei ole kyllä edistynyt mihinkään

hallituksen esitystä työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla ansaittavien työtulojen enimmäismäärän korottamiseksi voi sinänsä kannattaa ja pitää hyvänä mutta kyllä minun mielestäni hallitus tässä esityksessä ja yleensä työkyvyttömyysasiassa lähtee kiipeämään takapuoli edellä puuhun

siis sehän täällä on ei haluta parantaa työmarkkinatuen tasoa peruspäivärahan tasoa koska useimmiten nämä ihmiset ovat juuri niitä jotka ovat peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella

elikkä täällä pitäisi lähteä katsomaan sitä että näitä ihmisiä saataisiin työelämään he voisivat laillisesti ottaa sen työtarjouksen vastaan jos se on lyhyt pätkätyö ja sitä kautta päästä mahdollisesti parempaan ansioon ja myöskin aikaa myöten työelämää

eri ministerit ovat luvanneet vuodesta toiseen sinikka mönkäreestä alkaen että lääkäreitä koulutetaan niin että työkyvyttömyyseläkkeelle hakevien hakemuksia ei hylätä sellaisia määriä kuin nykyisin hylätään

herra pääministeri työttömyyseläkeputkessa ja työttömyyseläkkeellä oleva henkilö on työvoimaviranomaisten käytettävissä ja hänen on otettava työtä vastaan jos sitä tarjotaan

hylkäysprosentit ovat pysyneet samoina edelleenkin ja näyttää siltä että tässä tavallaan pimitetään se todellinen ongelma

lähempi keskustelua varten ettei siellä päin

nyt on suoritettu terveystutkimus pitkäaikaistyöttömien keskuudessa ja siellä on todettu että työttömien terveydellinen tilanne on niin heikko että heistä suuri osa kuuluisi eläkkeelle

heillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä työelämään koska työkyky on mennyt ja toiseksi he syrjäytyvät

keskeisin asia on kuntien talouden turvaaminen ja tämä paras hanke valitettavasti ei ole pystynyt sitä tekemään

kuntien taloudellinen vahvistaminen kuntaliitosten avulla on merkinnyt että monesta köyhästä kunnasta ei tule yhtä rikasta vaan niistä tulee iso köyhä kunta ja tämä ei tietenkään paranna sitä tilannetta missä tällä hetkellä ollaan

tämä on todella pieni määrä mitä tämä laki todellisuudessa koskee

sitten on tietenkin se ongelma että vaikka työkyvyttömyyseläkkeellä oleva haluaisikin työhön niin yleensä työnantajat ottavat tänä päivänä terveitä työntekijöitä työhön koska heillä on omat riskinsä siinä erityisesti jos pitkään on työssä eräitten vakuutus ynnä muuta

eli vapaaehtoiset kuntaliitokset ovat kyllä kannatettavia mutta en voi kannattaa niitä pakkoja joita pyritään valtiovallan toimesta toteuttamaan

uskon edelleenkin kuntapäättäjien järkeen siinä että he pyrkivät parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen mikä turvaa kuntalaisille parhaat mahdolliset palvelut kohtuullisilla kustannuksilla

näin ollen mielestäni hallituksen tulisi ehdottomasti paljon enemmän kuin tämmöiseen asiaan kiinnittää huomiota pitkäaikaistyöttömiin jotka roikkuvat työttömyyskortistossa tai ovat pudonneet toimeentulotuelle että heille todella myönnettäisiin työkyvyttömyyseläke jos he ovat työkykynsä menettäneet

ei voi olla niin että lääkärit toteavat että kyllähän työttömänä voi olla työkyvytönkin

kuitenkin kun katsotaan yksikkökustannuksia niin esimerkiksi tampereen seudulla kaikista korkeimmat yksikkökustannukset sosiaali ja terveysmenoissa ovat siinä suurimmassa kunnassa ja toiseksi korkeimmat kustannukset toiseksi suurimmassa kunnassa

pienemmät kustannukset ovat näissä pienemmissä kunnissa joissa saattaa olla useiden satojen eurojen ero per asukas näissä kustannuksissa

l i elää kuin korkeaan työkyvyttömyyseläkkeitten hylkäysprosenttiin niin että todella saataisiin toimenpiteitä että ne jotka kuuluvat työkyvyttömyyseläkkeelle pääsisivät sinne pois roikkumasta työttömyyskortistoissa

en tiedä onko sitten niin että työkyvyttömyyseläkkeitä pitää hylätä määrätty määrä joka vuosi jotta voidaan eläkevakuutusyhtiöitten johtajille maksaa miljoonapalkkioita niin kuin nyt on viime aikoina tullut ilmi

elikkä nykyisen lain ahtaan tulkinnan mukaan pirkkalan kunnan on mentävä isäntäkuntamalliin jonkun naapurikunnan kanssa

sen sijaan hyvätuloisille ollaan tällä hallituksen esityksellä nyt antamassa varsin merkittävät verohelpotukset ja suurimmilla tuloilla tämä tekee jopa toistasataa euroa kuukaudessa puhtaana käteen

välttämättä tämä ei paranna pirkkalan kunnan sosiaali ja terveyspalveluja päinvastoin ongelmana saattaa olla se että palvelut tulisivat jopa heikkenemään ja kustannukset nousemaan

tätä verolinjaa vasemmistoliitto ei voi pitää oikeudenmukaisena lähtökohtana

kun omaishoitajalle maksetaan palkkio se käsitellään palkkana mutta kun sitä verotetaan niin sitä käsitellään sosiaaliturvaetuutena

sosiaali ja terveyspalveluissa tulisi hyväksyä peruste poiketa väestöpohjavaatimuksesta myös siksi että suurempaan palvelukokonaisuuteen siirtyminen uhkaa palveluiden tuottamista lähipalveluina

tämä johtaa siihen että omaishoitaja ei saa ansiotulovähennystä vaan tämä vähennys on korkeintaan kunnallisveron perusvähennys

niin ikään palvelurakenneuudistuksen tarkoituksen vastaista on se että hyvin toimivia sosiaali ja terveyspalveluita jouduttaisiin heikentämään jossakin kunnassa kaavamaisen väestöpohjavaatimuksen johdosta

tästä seuraa että omaishoitajat maksavat selvästi kireämpää veroa kuin palkansaajat vastaavasta tulosta

näin ollen tätä ei voi pitää oikean suuntaisena kehityksenä vaan kun tätä jatkovalmistelua ja niitä päätöksiä tehdään pitäisi ottaa huomioon kuntien erilaisuus ja kuntien erilaiset taloudelliset mahdollisuudet

on syytä muistuttaa että yhteiskunta säästää tavattoman paljon kun omaishoitajat hoitavat oo omaisia ja

lisäksi tämä palvelujen uudelleenjärjestely on monissa kunnissa johtanut vain palvelujen yksityistämiseen eikä se ole johtanut niihin säästöihin mihin on pyritty päinvastoin vaarana on että kun palvelut yksityistetään pitemmän ajan kuluessa palvelujen hinta tulee nousemaan koska ne tulevat siirtymään kansainvälisten monopolien hallintaan kuten terveyspalveluissa jo on osittain nähtävissä

elikkä kyllä meillä urakkaa siinä on eikä kannata kauheasti vielä hätäillä siinä

tämän johdosta esitän seuraavan perustelulausuman

työttömyyden kasvaessa nopeasti on otettava mielestäni käyttöön uusia keinoja joilla joukkoirtisanomiset työttömyyden torjumiseksi voidaan estää

on selvää että nämä yksityiset ja kansainväliset yritykset jotka tulevat näitä palveluja suomeen kauppaamaan ja suorittamaan eivät tule tänne hyväntahtoisuuden vuoksi vaan ne tulevat tekemään nimenomaan bisnestä ja saamaan voittoa

hallitus esitti ainoastaan kolmannesta lapsesta lapsilisän korotuksen ja yksinhuoltajakorotuksen mutta kaikesta huolimatta kaikista pienituloisimmat lapsiperheet jäävät näiden lapsilisäkorotusten ulkopuolelle

sitä kautta suomalaisten veronmaksajien varat tulevat siirtymään ulkolaisten pörssiyhtiöiden omistajille

tämä herättää kysymyksen siitä ovatko suomessa irtisanomisen kustannukset erilaiset kuin monissa muissa maissa ja vaikuttavatko nämä yhtiöiden tekemiin päätöksiin

eduskunta toteaa että lapsi sinänsä pienentää veronmaksukykyä mutta katsoo että tämä otetaan parhaiten huomioon lapsilisissä ja edellyttää että hallitus valmistelee eduskunnalle pikaisesti esityksen lapsilisien tason korottamisesta niiden etuoikeuttamisesta toimeentulotuessa ja lapsilisien ostovoiman turvaamisesta

saksassa nokia korvasi työntekijöille irtisanomisesta aiheutuneita vahinkoja

tämä ei tunnu menevän myöskään ministerien päähän

näitä esimerkkejä on lukuisia

suomessahan itse asiassa irtisanominen ei maksa yritykselle mitään sillä työntekijällähän on työntekovelvoite aina siihen viimeiseen irtisanomispäivään ja tuntiin asti josta maksetaan tietenkin palkka ja vuosiloma ynnä muuta

suomessa oli aikoinaan erorahalainsäädäntö voimassa jolloin työntekijällä oli mahdollisuus saada erorahaa työsuhteen pituuden mukaan ja tämä erorahasysteemi mielestäni toimi varsin hyvin